no sitten tämän jälkeen tietenkin syntyy tiedonsaantimahdollisuus elikkä kotivaltio voi sieltä finanssilaitokselta kysyä sitä mistä nämä tilille tulleet summat ovat oikein tulleet ovatko nämä osinkoja vai joitakin muita tuottoja

näin ollen täytyy sanoa että tämä kyseisen fatca lainsäädännön myötä myöskin pankkisalaisuus sellaisena kuin me sen näin yleisesti tunnemme on poistumassa

kyllä tämä hallituksen esitys on hyvä alku täyttää tätä fiskaalista pohjaa mikä meillä näyttää vuotavan aika voimakkaasti

tämä mitä edustaja mäkipää tässä esitti tämän lainsäädännön alikapitalisoinnista pitäisi ottaa kyllä laajempaan pohdintaan se voitaisiinko tämmöinen lainsäädäntö suomessa toteuttaa

mikä se suhdeluku sitten siellä on velan suhde omaan pääomaan onko se kolmen suhde yhteen vai mikä se on tätä täytyisi pohtia

muutama huomio esityksestä

ensinnäkin haluan kiittää jaoston puheenjohtajaa edustaja katajaa aloitteellisuudesta tämän asian suhteen

voidaankin ihan aiheesta kysyä olisiko tämä asia edennyt näin nopeasti tähän vaiheeseen jos ei edustaja kataja olisi tässä ollut aloitteellinen ja nopeuttanut asian käsittelyä tuolla jaostossa

toinen pointti minkä haluan nostaa esille on se että paljon keskusteluissa oli se pitäisikö soveltaa laajaa soveltamisalaa vai suppeampaa alaa

on huomattava että tämä esitys aiheuttaa joitakin pieniä hallinnollisia kustannuksia mutta näimme asian yksimielisesti siten että tulisi soveltaa laajaa soveltamisalaa jotta me saisimme todellakin kitkettyä ne ongelmat mitä siellä on elikkä metallien pimeän myynnin bulvaanien käytön sekä kuittikaupan

on sanottu että ennustaminen on vaikeaa etenkin tulevaisuuden ennustaminen mutta näyttäisi siltä että nykytilanteen nykyhetken käsittäminen on vielä vaikeampaa

tämä mitä edustaja zyskowicz sanoi että on hyvin vaikea löytää tietä pois tällaisesta tilanteesta ei ole olemassa mitään helppoja vaihtoehtoja on aivan oikein

ainut syy miksi minä tätä asiaa vastustan on suomalaisten oman edun puolustaminen suomen talous suomen kuntien talous ja suomen kansalaisten oma henkilökohtainen talous

miten iso asia tämä suomelle onkaan ja tästä on todellakin saatu aikaiseksi vain englanninkielinen sopimusluonnos

tässä evmssä on mielenkiintoisia ominaisuuksia ja ne eivät niinkään hyviä suomen kannalta ole

kyllähän ne tietenkin joitakin muita maita saattavat hyödyttää

muun muassa tämä että jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan vaikka siitä tulisi evmn tuen saaja on hyvin mielenkiintoinen seikka

olisi aivan luonnollista että valiokunnan mietinnössä käsiteltäisiin jotenkin sivuttaisiin tällaista huomautusta minkä hallitus on saanut

etenkin sen seikan perusteella että evmn hallintoneuvosto voi omalla päätöksellään päättää lähteä muiden jäsenvaltioitten kassalle nostaa omaa pääomaansa tässä tullaan ohittamaan aivan täysin kansallinen päätöksentekokyky

ihmettelen kyllä miksi näin ei ole toimittu

valiokunnan sinänsä hyvään kannanottoon on siis tässä edustaja oinosen esityksessä sisällytetty vain tämä jonkan antama huomautus tutkimushankkeiden kilpailutuksen osalta

sitten tämä seikka että tässä sopimuksessa ollaan luomassa evmstä itsenäistä oikeustoimihenkilöä joka on täysin koskematon evmää ei voi haastaa oikeuteen missään jäsenvaltiossa

kunnioitettu puhemies

tämän hallituksen esityksen osalta eli niin sanotun mäntyöljylain osalta olen käynyt keskusteluja talousvaliokunnan jäsenten kanssa ja olen päätynyt siihen lopputulemaan että esitän lausumaehdotuksen joka nähdäkseni näiden keskustelujen pohjalta myöskin kuvastaa sitä talousvaliokunnan tahtotilaa

näin olen asian käsittänyt

kaiken kaikkiaan tämä on hyvin epämiellyttävä sopimus ja tätä ollaan täällä näin viemässä eteenpäin

voisin toki ottaa esille myöskin muita tekijöitä mäntyöljyn jalostamisen työllistävyys tai vaikutukset vaihtotaseeseen myytäessä näitä mäntyöljyjalosteita mutta jätettäköön ne toiseen keskusteluun

ei tämä kyllä suomen etu voi missään nimessä olla että tätä näin vähällä käsittelyllä viedään eteenpäin

ei minulla muuta

tässä vaiheessa vielä haluan esittää kiitokset puhemiesneuvostolle ja puhemies heinäluomalle joka otti tämän ponsiesityksen käsittelyyn vaikka myöhästyin sen asian ilmoittamisessa keskuskansliaan

haluaisin palata vielä tähän kela maksun poistoon ohi tästä kehitysyhteistyöstä meillähän tässä budjetissamme lukee selvästi että haluamme laadukkaampaa kehitysyhteistyötä kustannustehokkaammin mutta palaisin tähän kela maksun poistoon

täällä edustaja kataja todisteli tätä kela maksun poistoa muun muassa siten että se vähentäisi työpaikkoja

eipä muuta

nostan yhden asian esille tästä kehyksestä

se on päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ja se että niitä aiotaan käyttää hallituskauden puolessavälissä kehitysapuun

tämä on mielestäni aika ihmeellinen linjaus

silloin kun vihdoin viimein aletaan saada tuloja päästökaupasta nämä annetaan pois

voitaisiin mennä lisenssipohjaiseen kaivostoimintaan ja ottaa vähemmistöosuuksia näistä kaivoksista

kunnioitettu puhemies

hallitus on epäonnistunut fantastisesti talouspolitiikassaan

kahdeksan vuosineljännestä ollaan menty ilman talouskasvua tästä on tulossa kolmas vuosi kun bkt ei kasva

suomessa on investointilama investoinnit ovat jäissä koska talouselämän luottamus on alhaisimmalla tasolla tämän vuosituhannen puolella

nähdäkseni olisikin viisaampaa politiikkaa se että valtion kuuluisi ensin pohtia sitä voitaisiinko altiasta tehdä muutama spin off yhtiö ja pitää tämä alkoholituotanto sitten omissa käsissä ja kenties nämä spin off yhtiöt sitten myydä

näkisin asian näin että tuleva uusi omistaja tulee toimimaan justiin samalla tavalla kuin äsken esitin eli siinä tullaan laittamaan altia myyntikuntoon kenties myydään osia siitä ensin pois ja sitten mahdollisesti tämä alkoholin tuotantokin myydään pois

talouspolitiikkamme on täysin epäonnistunut

no mihin nämä säästyneet miljoonat käytettäisiin

kunnioitettu puhemies

kun tässä nyt kuitenkin keskustellaan julkisen talouden suunnitelmasta niin täytyy kiinnittää huomiota siihen mikä oli tämän hallituksen talouspolitiikan linja kun lähdettiin tekemään hallitusohjelmaa

nyt kun katsotaan talouden näkymiä niin talouden näkymät maailmalla ovat hyvin vaatimattomat ja kasvua ei ole kauheasti näkyvissä

menoaste on kasvanut valtionvelka kuntien velka ovat kasvaneet valtion takausvastuut ovat kasvaneet ja samaan aikaan valtion kassaa on syöty mutta kuitenkin tässä vaikeassa tilanteessa me pystymme tekemään kovia isoja hyviä väyläinvestointeja pystymme biotaloushankkeita edistämään ja edistämään digitalisaatiota monella suunnalla

tämä on hyvä tie

kunnioitettu puhemies

tästä teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelusta

olen tehnyt tällaista teollisuuspoliittista tutkimusta niistä puolueitten ohjelmista mitä on aikaisemmin tehty niistä vaikutuksista mitä niillä on suomalaiseen teollisuuspolitiikkaan ollut lainvalmistelun ja valmiiden lakien vaikutuksista

itse asiassa täytyy kiittää edustaja myllykosken kaunista avauspuhetta sillä se kauneus mikä siinä oli oli siinä että itse asiassa niitä toimenpide ehdotuksia niitä monia toimenpide ehdotuksia mitä edustaja myllykoski tässä avauspuheessa esitti ei löydy oikein mistään suomalaisista teollisuuspoliittisista ohjelmista

nyt haluaisin todeta myöskin tällaisen asian että jos etsitään näitä puolueitten teollisuuspoliittisia ohjelmia google haulla niin voidaan tehdä haku vaikka kokoomuksen teollisuuspoliittisesta ohjelmasta

kiitos kunnioitettu puhemies

nyt haluaisin kysyä kokoomuksen edustajilta

ajattelin kyllä käsitellä tätä päästöoikeutta ja siis nähdäkseni tämä nykytilannehan johtuu siitä että näitä päästöoikeuksia on jaettu aivan liiaksi

mielestäni niitä täytyisi jossain kohtaa myöskin mitätöidä ja toki kivihiilen hintahan on laskenut usan liuskekaasulöytöjen vuoksi

kumpaan osoitteeseen minä sitä menen hakemaan

miten voi olla mahdollista että näin kauan suomessa toimineella puolueella kuin kokoomus ei ole olemassa teollisuuspoliittista ohjelmaa

olen tässä keskustelun kuluessa havainnut sen että edustaja eestilä on paitsi viisas ja älykäs mies myöskin kauasnäköinen ja haluaisin häneltä kysyä ennen kuin hän täältä salista poistuu

kaikilta muilta puolueilta se löytyy ja haluan tässä nostaa hattua sdpn ja vasemmistoliiton suuntaan jotka ovat pitkään monia kymmeniä vuosia puolustaneet suomalaista teollisuutta

mistä teidän mielestänne johtuvat sitten nämä ennusteet että tulevaisuudessa sähkön hintataso tulee laskemaan huomattavasti että näitä tämän päivän investointeja ei voida tehdä ilman voimakkaita tukimuotoja niin kuin tässä hallituksen esityksessä ollaan tekemässä

kiitos

säästöt täytyy tehdä oikeudenmukaisesti sekä kestävästi

nyt kun meillä on teollisuus antanut kansanedustajille aina saman viestin elikkä että sähkön hinta täytyy pitää matalana joku tämän tuotantotuen kuitenkin maksaa ja se valuu ulkomaisille sijoittajille

arvoisa puhemies

olen huolella kuunnellut tätä keskustelua ja näyttäisi siltä että eduskunnan vahva tahtotila on siinä että me alamme nopeasti ja aktiivisesti hyödyntää näitä pohjoisen uusia mahdollisuuksia

olen kiinnittänyt huomiota siihen että täällä on useasti mainittu oulun kaupunki keskeisen sijaintinsa ja aktiivisen otteensa vuoksi

niillä valtuuksilla jotka minulla kansanedustajana tässä tällaisen asian käsittelyn yhteydessä on esittäisin sitä että oulu valittaisiin pohjoisen aluekehittämisen keskukseksi ja alettaisiin toteuttamaan tätä toimenpideohjelmaa

puhemies

voisin sanoa että tämä tulevaisuusselonteko on masentuneen hallituksen masentunut tulevaisuusselonteko mutta en sano sitä koska ei tämä niin huono ole

onhan tässä tietenkin tietynlaisia heikkouksia kuten tässä esipuheessa sanotaan

me odottaisimme sitä vahvaa johtajuutta minkä himanen nosti esille tänä päivänä niissä viidessä jättiläisessään joita ovat hyvinvoiva yhteiskunta ekologinen talous kasvatusmaailma ja johtaminen sekä työelämässä että politiikassa

vaaditaan voimakasta hyvää johtajuutta ja niitä toimenpideohjelmia ja toivoisin että niitä oikeasti lähdettäisiin tekemään

siihen mitä tuli tässä tähän yksilöiden väliseen kilpailuun voisi sanoa näin että tulevaisuudessa todennäköisesti mennään siihen suuntaan että kaupunkiseudut kilpailevat toisiaan vastaan enemmänkin kuin kansallisvaltiot ja tämä on se meidän huolenaiheemme mikä piti tässä aikaisemmin esittää

kunnioitettu puhemies

kyllä sieltä hallituksen aitiosta paljon hienoja työllisyyspuheita kuuluu mutta työllisyyspakettia te ette ole pystyneet esittämään

meidän kasvupakettimme puolestaan lisää talouskasvua kääntää viennin ja vaihtotaseen nousuun

meillä on hyvä mietintö tehty julkisen talouden suunnitelmasta missä otetaan huomioon talouden tila hallituksen finanssipoliittinen linja julkisen talouden tasapaino valtiontalouden sopeutuksen kohdentumiset sekä vaikutukset maahanmuuton osalta myös valtiontaloudelliset vastuut sekä kuntatalous

hallituksen finanssipoliittinen linja on kuitenkin sellainen mikä vie meidät kestävän kasvun tielle kohenevan työllisyyden tielle

kunnioitettu puhemies

kuuntelin hyvää keskustelua tämän sääntelyn vähentämisestä ja nyt täytyy kyllä todeta se että sitä ei ole kukaan vielä tässä salissa huomannut että itse asiassa tässä kolmannessa lisäbudjetissa viimein todetaan se ja myönnetään että suomen talous ei kasva tänäkään vuonna

täällä todetaan aivan selvästi

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten en tiedä

ja sitten taas keskusta ei tee niitä panostuksia mitä on täällä kauden aikana lupaillut on unohtanut kokonaan valtionosuuslisäykset

me taas uskomme koulutukseen ja haluamme että yliopistot saavat sen mikä heille kuuluu

ei auttanut ensimmäinen tukipaketti ei auttanut toinenkaan tukipaketti eikä tule auttamaan tämä espanjan pankeille annettava jättimäinen luototuslaina

ei muuta

kunnioitettu puhemies